se on vielä sellaista kiusaamista mitä on myös opettajien välituntivalvojien vaikea huomata koska se ei aiheuta mitään meteliä

joku vaan on yksinään nyhvertää

siinä sitten voi miettiä että joku kiusaaja sen on saanut aikaan yksi tai kaksi tai kolme ihan kourallinen oppilaita mutta mikä saa sen muun joukon lähtemään siihen mukaan

no jos ajatellaan koulujen tämänpäiväistä elämää niin kouluissa on suunnitelmia ja tehdään hyvää työtä kiusaamisen karsimiseksi mutta sitten kouluelämä on hyvin kiireistä siellä ei ole riittävästi aikuisia ryhmäkoot ovat suuria välituntivalvontaa ei ole riittävästi ja sitten tietysti kun ryhmäkoot ovat suuria opettajaoppilas suhde on mitä on

valiokunnan puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen varsin seikkaperäisesti joten keskityn ainoastaan tähän meidän vastalauseeseemme ja sen taustoihin

käsittelyssä oleva hallituksen esitys perustuu eu komission ehdotukseen televisio ilman rajoja direktiivin muuttamiseksi ja sovittamiseksi kansalliseen lainsäädäntöön

tämä on yksi semmoinen asia että eräs opettaja totesi kun puhuttiin tästä eläkeiästä että hän ei tiedä jaksaako hän koulussa niin pitkään koska oppilaat ovat niin kauheita

täytyy kiittää joitain keskustan edustajia jotka ovat täällä perustellusti kritisoineet tätä esitystä ja kysyneet ihan selkeiden tosiasioiden perään

tuntuu että heidän lisäkseen oppositio on täällä ainoa joka kantaa huolta kuntataloudesta ja kunnan mahdollisuudesta tuottaa ja kuntalaisten mahdollisuudesta saada kunnan toimesta tuotettuja terveyspalveluita

vaikka tietävät niin heillä on omat ongelmansa isot ryhmät kiireinen koulun arki ja sitten vielä se että heitäkin kiusataan

kyllä tässä se on tosiasia kunnissa että tyhjästä on paha nyhjästä

hallitus pyrkii esityksessään luomaan raameja ja rajoja mainonnalle ja tuotesijoittelulle mutta käytännössä näiden rajaaminen on yhtä kuin veteen piirretty viiva

osa hallituspuolueiden kansanedustajista puhuu niin kuin tämä olisi järjestelmä joka tulee nykyjärjestelmän päälle helpottamaan ja keventämään niitä paineita joita nykyjärjestelmässä on

eli uskon että on monia hyviä asioita pieniä tekijöitä joilla voidaan tilannetta parantaa ja aloite on oikean suuntainen mutta ei varmasti riittävä sillä kyllä ainoa keino puuttua näihin asioihin on se että siellä koulun arjessa on pienemmät oppilasryhmät siellä on aikuisia joilla on aikaa niille lapsille ja jotka näkevät niiden lasten kehityksessä tapahtuvat muutokset johtuvatko ne sitten kiusaamisesta mahdollisesta päihteidenkäytöstä jostain muista ongelmista ja pystyvät sitä kautta puuttumaan niihin

tosiasia on se että jos tähän ei anneta lisärahaa niin tämä tulee syömään nykyisistä rahoista merkittävän osan ja heikentämään nykyisiä jo nyt osittain varsin heikkoja palveluita

laki sallisi tuotesijoittelun elokuvissa tv elokuvissa sarjoissa urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa eli myös muun muassa ajankohtaismakasiineissa ja se koskee kaupallisia kanavia

onko hallitus sitten antamassa lisärahaa tähän palvelusetelijärjestelmään jotta nykyraha joka kunnissa on voidaan käyttää siihen tarkoitukseen mikä siellä on ja palvelusetelit sitten erikseen

käsitteistön tulkinnanvaraisuutta kuvaa hyvin lain perusteluosan määritelmä jonka mukaan vertailukohtia tarpeiston ja palkintojen arvolle ovat ohjelman tuotantokustannukset sekä alalla yleisesti noudatettu käytäntö sekä se minkälaisen merkityksen yksittäiset tarpeistoesineet tai palkinnot ohjelmassa saavat

olen kyllä samaa mieltä siitä että en ole halukas hyväksymään sitä että me hyväksymme sen että aina jotain kiusaamista on

kyllä tässä pitää olla ehdoton nollatoleranssi ja pyrkimys siihen selkeä paheksunta kaikenlaiselle kiusaamiselle on se sitten koulukiusaamista tai työpaikkakiusaamista

lisäksi lain mukaan muuta kuin merkittävän arvokasta tarpeistoa ja palkintoja voi sijoittaa myös lastenohjelmiin sekä uutis ja ajankohtaislähetyksiin

ja vaikka nyt ajateltaisiin että afrikka on kaukana otetaan afrikka esimerkiksi niin tosiasia on se että se ei kovin kaukana euroopasta ole ja heijastusvaikutukset tulevat sitten tänne ja sitten me hoidamme niitä eli on parempi tehdä kaikki mahdollinen mitä voidaan tehdä siellä kohdemaassa

täytyy sanoa että myös minä ihmettelen tätä perussuomalaisten logiikkaa ja pidän sitä aika kestämättömänä eli auttaa ei saisi kohdemaassa tänne ei saisi tulla

sivistysvaliokunta on yksimielisessä lausunnossaan esittänyt että tuotesijoittelu voitaisiin kieltää alakouluikäisten katseluaikaan esitettävissä ohjelmissa

eli kyllähän meillä jo tavallaan tämmöisen oikeudentunnon ja solidaarisuuden nimissä pitää ehdottomasti olla apu vietävissä kohdemaahan ja sitten tarvittaessa täällä tehdä osuutemme

esimerkiksi kevyttä viihdettä urheilua ja monia ensiesityksensä illalla saaneita ohjelmia esitetään myöhemmin uusintoina päiväsaikaan iltapäivällä eli juuri lasten yleiseen katseluaikaan

toisena erityisen huolestuttavana rajapinnan hämärtymisenä pidän lain asiantuntijakuulemisissa esitettyä huolta että mainoksen ja toimituksellisen aineiston raja saattaa hämärtyä

tämän on arvioitu johtavan median itsesäätelyn edellytysten heikkenemiseen ja jopa poistumiseen kokonaan aikaa myöten näiltä osin

tuotesijoittelun sallimisella on pelätty olevan vaikutuksia myös journalistiseen riippumattomuuteen koska ehdotus sallisi kaupallisten elementtien lisääntymisen ohjelmien sisällä

ensin olisin halunnut korjata edustaja kiurulle jos tuli väärinkäsitys siitä että jotenkin olisin halunnut kriminalisoida etävanhempia tai heidän toimintaansa jos he eivät tapaa lapsiaan se on erittäin valitettava ilmiö mutta en usko siinäkään tilanteessa että jonkinlainen rikosoikeudellinen rangaistus olisi se keino millä heidät saadaan tapaamaan lapsiaan

miten mahtanee onnistua kun viestintävirasto jonka tehtävänä on valvoa lainsäädäntöä on jo todennut että valvonnan kannalta vastikkeellisuuden liittäminen tuotesijoittelun määritelmään saattaa muodostua hyvin ongelmalliseksi

se on vain erittäin iso ilmiö ja harmillinen lapsen kannalta koska hän siinä menettää sitten toisen vanhempansa joka ikään kuin vieraannuttaa itse itsensä lapsestaan

toivoisinkin että tämä keskustelu muun muassa toimii päänavaajana siinä että pohdimme näitä kysymyksiä ei välttämättä niin että lisäämme sanktioita mutta asioista on keskusteltava ja katsottava missä ne toimivat

käytännön valvontatyössä riittävän näytön hankkiminen tuotesijoittelun vastikkeellisuudesta on erittäin haastavaa ja usein täysin mahdotonta

meillä on erittäin hyviä kokemuksia hyvinvointineuvoloista joissa jo hyvin pienestä lapsesta asti pysytään mukana perheen arjessa ja voidaan neuvoa auttaa vanhempia ja puuttua heti juurilla niihin ongelmiin mitä perheeseen on syntymässä

nykyinenkään tilanne ei ole neitseellinen mutta hyväksymällä tämä laki sellaisenaan ei tilanne todellakaan selkeydy vaan hämärtyy edelleen

olen pohtinut pitkään omaa kantaani asiaan ja kallistumassa kiellon suuntaan mutta se vaatii kuitenkin riittävän siirtymäajan ja yhteiskunnalta tukitoimia korvaavien työpaikkojen luomiseksi

mielestämme tarve suojella lapsia mainonnalta jota he eivät ikänsä vuoksi kykene mainonnaksi erottamaan on huomioitava esitettyä paremmin

selvää on tässä välillä että nykytilanne ei voi jatkua ja pidän tärkeänä että saadaan selkeitä muutoksia muun muassa tarhaeläinten hyvinvointiin ja asumisolosuhteisiin

turkistuottajien yhteiskunnallisen sosiaalisen ja eettisen vastuun on korostuttava ja sovittujen uudistusten toteutumista on myös valvottava ja toivon todella että tämä

esitän että lakiesitys hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena

arvoisa puhemies

se on varmasti myös hallituksen ongelma ja sen huomaa tästä pääluokan äänestysplarasta jossa joukossa on sellaisia aloitteita joiden tärkeysjärjestystä tämä talo ei enää pitkään aikaan ole käsitellyt

täytyy todeta myös että vaikka sinällään kannatan raideliikenteen kehittämistä niin myös se muu väylästö on pidettävä mukana ja ongelmaksi sitten muodostuu tämä ikuinen rahapula

tosiasia on että erityisesti tätä perusväylänpidon rahavajetta on jatkunut erittäin pitkään ja kun mukaan lasketaan vielä sitten kulloiseltakin aiemmalta hallitukselta siirtyvät aiemmat sitoumukset on pelivaraa vähän

arvoisa puhemies

ihmiseen kajoaminen erityisesti kun on kyse seksuaalirikoksesta ja erityisesti kun on kysymys lapsista lainkaan aikuisten ihmisten tilannetta ja ongelmia vähättelemättä tuhoaa ja traumatisoi ihmisen helposti koko loppuiäkseen

ja viimeisenä kysymyksenä nopeasti ministerille

sen verran tuohon edustaja kerolan avaukseen että nuoret väki ihmiset elinkeinoelämän tarpeet tuppaavat olemaan alueilla jotka ovat ruuhka alueita ja sitä kautta myös tämä vaikuttaa eli vähän vastauksena tuohon avaukseenne että näillä ruuhkaisilla alueilla ovat ne ihmiset ja monet haluavat jäädä lähelle kotipaikkakuntaansa opiskelemaan

se voi joskus johtaa harhaan mutta toisaalta tosiasia on että jos koetaan että tuomiot ovat liian pieniä niin ihmiset saattavat helposti turvautua oman käden oikeuteen ja se ei myöskään ole järjestäytyneen yhteiskunnan kannalta järkevää

eli tuomioiden ja tehtyjen rikosten pitäisi kohdata

tästä syystä kannatan tätä tehtyä aloitetta

olen siitä vuosien saatossa lukuisia kertoja puhunut ja täytyy toivoa että tämä eduskunta ottaisi nyt sitten sen asennon että me näkisimme sen uhrin vähän paremmin kuin aikaisemmin

mielestäni hän otti esiin vakavan huolen siitä että koko ajan näiden uudistusten ollessa kyseessä pitää pitää taiten se esillä että esimerkiksi vanhempien varallisuus ei saa vaikuttaa siihen pääseekö nuori opiskelemaan vaan kysymys on hänen omista kyvyistään ja opiskeluhaluistaan

tuntuu välillä että suomessa voi tehdä ihan mitä vain jos ei ole sosiaalista painetta niin ei todellakaan tilanne ole kovin hankala

tekijää suojellaan jopa oikeudessa

uskallanpa väittää että muun muassa tämä niin sanottu suomen ihme jolla pieni suomi sodan jälkeen nousi sellaiseksi kuin nousi perustuu siihen että tässä maassa olivat kaikki suomalaiset aivot käytössä vanhem pien varallisuudesta riippumatta

eli meillä on hyvin laajakantoinen näkökulmaongelma uhrin asemaan ja meidän pitäisi nyt nähdä että uhri on se joka on joutunut jo rikoksen kohteeksi ja häntä pitää suojella

uskon että tämä on paras tie suomelle jatkossakin

arvoisa puhemies

siksi kyllä tästä täytyisi ottaa paljon tiukempi ote ja hylätä tämä tuotesijoittelumahdollisuus koska se on käytännössä lasten näkökulmasta piilomainontaa

edustaja kumpula natri mainitsi tukossa olevat käräjäoikeudet ja sen ongelman minkä ne lapselle ja riiteleville vanhemmille aiheuttavat ja todennäköistä olisi että tämä lakialoite läpi mennessään ruuhkauttaisi käräjäoikeuksia vielä lisää

tuntuu aika oudolta ajatukselta että kun taloyhtiön viestintäverkossa sähköposti ei kulje niin hallitus on valmis antamaan taloyhtiöille oikeuksia ohi tämänhetkisen poliisioikeuden

tässä oikeusministeriön väliraportissa joka kertaa tätä sovittelua joka siellä on menossa todetaan juuri että tämä sovittelu on purkanut tätä ruuhkaa ja lasketaan myös kustannuksia mitä se yhteiskunnalle tuo ihan liittyen käräjäoikeuksiin mutta myös muuhun viranomaistyöhön jota nämä riitelevät vanhemmat hyvin pitkälle työllistävät

totesin oman puheenvuoroni lopussa että olen ensisijaisesti totta kai huolissani lapsista ja heidän oikeudestaan vanhempiinsa mutta ilman muuta myös kustannuksista on oltava huolissaan koska jos meillä on rahaa käytettävissä käyttäisin sen mieluummin ennalta ehkäisevään työhön lastensuojeluun siihen että tällaisiin tilanteisiin ei jouduttaisi kuin että kävisimme käräjäoikeutta ja sitä kautta sitten tekisimme tämmöistä jälkityötä ja jakaisimme vankeustuomioita

aikamoista voi sanoa hurskastelua on että kun direktiivi kieltää piilomainonnan mutta sallii tuotesijoittelun kukaan ei oikein pysty sanomaan kumpi on kumpaa ja mikä on mitä

kyllä tämä asia on tässä ja nyt pöydällä ja nämä kriittiset puheenvuorot joita tässä salissa on kuultu eivät voi johtaa muuta kuin yhteen asiaan ja se on se että tätä lakia ei pidä viedä läpi

eli tässä nyt säädetään sitten lailla asiasta josta voidaan olla ihan mitä mieltä vaan ja silloin tuntuisi varmemmalta olla kiellon kannalla

täytyy sanoa että aika pehmeitä täällä salissa ollaan jos niin on että ollaan näinkin voimakkaasti vastaan kuin miten tätä asiaa on vastustettu mutta sitten painetaan kiltisti vihreää nappia ja todetaan että menköön hoidetaan myöhemmin kyllä se tämän kestää

mutta oikeastaan pyysin puheenvuoron ed

lapset ensin

nimittäin en muista tämän eduskunnan aikana olleeni mukana tällaisessa keskustelussa jossa näin moni kyseenalaistaa hallituksen esityksen

ja mitä sitten jos tämä viedään johonkin muuhun keskusteluun vaikkapa ilmastokeskusteluun jossa aina sanotaan että yksikin rikka on tärkeä

olin itse tämän pääkäsittelyn päivänä sairaana eikä nimeä ole mukana mutta olen koko tämän käsittelyn ollut asiantuntijakuulemisissa ja ollut myös tekemässä tätä vastalauseen tekstiä eli olen hengessä ihan täysin mukana

monet lapsiperheet ovat tänä päivänä kovilla eivätkä pelkästään pienituloiset vaan ihan keskituloiset perheetkin erityisesti yksinhuoltajaperheet

sen sijaan siellä todetaan että se on eli todetaan kaikki ne huonot asiat mitä tämä tarkoittaa ja mitä tästä voi seurata ja kuitenkin todetaan että mennään sitten vaan

pitää paikkansa että keskituloinen yksinhuoltaja joka juuri ja juuri ylittää tulorajan eikä saa mitään tukia mutta maksaa kaikesta täyden on tänä päivänä todella kovilla

mutta on niin lukemattomia lausumia mennyt läpi tästäkin salista joilla ei ole minkään pennin verran merkitystä että olen ainakin itse vähän skeptinen näiden lausumien voimallisuuden suhteen

koskaan kun jotain hyvää lapsiperheille suunnitellaan tehdään vaikka pienempimuotoisestikin ei pelkkä haukku ole paikallaan vaan todella täytyy sanoa että hyvä asia on että tähän suuntaan edetään

sitten ihan oikeasti on tullut tämänkin esityksen yhteydessä mieleen mutta jossain muissakin käsittelyissä onko todella niin että tässä eduskunnassa hallituspuolueiden edustajien tehtävä valiokunnassa on hallituksen esitysten tukeminen syteen tai saveen

arvoisa puhemies

väititte toista vuotta sitten sosialidemokraattien pelottelevan kun sanoimme että talouden tummat pilvet ovat taivaalla ja kunnilla piti mennä aivan loistavasti mikäli kuntaministeriä hieman sen jälkeen uskoi

nyt vielä kaiken huipuksi kun aletaan puhua siitä että laskusuhdanne on tulossa tuntuu että kahden vuoden etsikkoaika on unelmoitu ja puuhattu näitä asioita ja kaiken on viitattu olevan siellä kuuluisassa sata komiteassa josta itse epäilen että paitsi että se on sadan vuoden kuluttua valmis niin siellä on sata asiaa

kun sitten tämä liisan lista tai liisan lipas avataan niin se on aikamoinen pandoran lipas kun se vielä toteutetaan kustannusneutraalisti

mutta tässä tapauksessa koko ajan mennään vaan eteenpäin ja todetaan että pitäisi tehdä toisin mutta kun ja haetaan perusteluja sille miksi hallituksen esitys on vietävä läpi

jos muuta tietoa tähän asiaan on niin otan sen kyllä ilolla vastaan mutta tähän asti on puhuttu kustannusneutraalista sata komitean työstä

surullista jos nämä ovat niitä hallituksen hyväksi kokemia elvytyksen seurausvaikutuksia

me teimme toisen johtopäätöksen näistä kuulemisista ja olemme tehneet tähän hallituksen esitykseen vastalauseen jossa esitämme tämän hallituksen esityksen hylkäämistä